mutta siellä tehtiin sen tyyppinen periaatelinjaus jota oikeusministeriö jo valmistelee jolla edesautetaan konkurssin jälkeen yrittäjän uuden yritystoiminnan aloittamista ja poistetaan niitä esteitä joita kiistatta tähän lainsäädäntöön liittyy kuitenkin niin että vilpilliset yrittäjät ja vilpilliset teot pystytään poistamaan

nimittäin sen ideana on se että ne yritykset jotka kriisitilanteissa huolehtisivat korjaamon huoltotoiminnasta jo rauhan oloissa tekevät sitä työtä

finnairin kannalta se huolestuttavin tulevaisuudenkuva olisi se että se supistuisi ja käpertyisi pelkäksi kansalliseksi yhtiöksi siitä kärsisivät suomalaiset matkailijat ja suomalaiset yritykset

arvoisa puhemies

uskoisin että esimerkiksi tähän tämän päivän uutiseen varautuminen oli kunnossa sillä tavalla että me olemme jo näiden aiempien päätösten vuoksi käynnistäneet näitä toimia joilla juuri tähdätään uusien työpaikkojen synnyttämiseen oulussa tampereella pääkaupunkiseudulla ja salossa niin kuin ministeri ihalainen tuossa totesi

on totta että näissä aiemmin tehdyissä toimitusjohtajasopimuksissa on poikkeavia eläkeikiä eräällä tavalla lisäeläkesopimuksia jotka mahdollistavat eläkkeelle jäämisen aikaisemmin

salon osalta varmasti haastetaso on kaikkein korkein ja nokian suhteellinen merkitys siinä kaupungissa niin kunnan verotulojen kuin sitten työpaikkojen kautta on paljon suurempi

se että itella on kehittynyt logistiikassa ja voisiko sanoa sähköisessä liiketoiminnassa on tukenut tätä tärkeää postin peruspalvelutehtävää

hyvin tärkeää on että tuetaan sitä paikallista aktiivisuutta että ne ideat kumpuavat sieltä salosta ja salolaisten toimesta minkä tyyppisiä yritysideoita minkä tyyppisiä uusia yrityksiä sinne alueelle haetaan

toinen tapa jolla itellan tai vanhalta nimeltään suomen postin asemaa on ikään kuin varjeltu on ollut postipalvelulaki

arvoisa puhemies

tuo laki on luonnollisesti liikenne ja viestintäministeri vehviläisen vastuulla mutta sillä lailla on estetty se että suomeen tulee tämmöisiä kermankuorintayrityksiä jotka jakavat postia silloin tällöin

valtiovalta voi sitten tulla mukaan esimerkiksi investointien kautta jos tähän yrityksen käynnistymiseen liittyy investointeja investointiavustuksilla työntekijöitten koulutuksilla ja onhan toki meillä myöskin instrumentteja pääomasijoituksiin eli kyllä kaikki periaatteessa on mahdollista

arvoisa puhemies

täällä käydyssä keskustelussa hallintoneuvostojen tulevasta roolista kaikki ovat sitä mieltä että vrllä tulee olla jatkossakin hallintoneuvosto

tässä mielessä tämän lisävaltuuden hakemisesta vielä kertaalleen totean että haetaan kumppanoitumisen kautta

haluan nyt vielä palata tähän palkkauskysymykseen siltä osin että sen tyyppinen väite että valtionyhtiöt suomessa palkatessaan työvoimaa polkisivat työehtosopimuksia ei siis tässä tapauksessa pidä paikkaansa vaan suomessa tehdystä työstä on maksettu tesin mukaiset palkat mutta ei siellä venäjän puolella

nyt pitää vaan löytää ne hyvät ideat ja siihen tarvitaan yhteistyötä ei pelkästään salolaisten toimesta vaan myöskin valtiovalta on siinä tukena ja myöskin pitää hakea ulkomailta niitä yrityksiä

tämän peruspalvelutehtävän toteuttaminen on itellalla mahdollista juuri sen perusteella että se kehittyy myöskin esimerkiksi siellä logistiikassa

me emme tiedä mikä se vaihtoehto on mutta me haemme nyt valtuutta kartoittaa niitä vaihtoehtoja joilla destian tulevaisuus taataan jotta se voisi kasvaa ja kehittyä ja työllistyä

rantakangas totesi pitkän päälle ei tietysti voida tappiollista toimintaa harjoittaa vaan ennen pitkää pitää kuitenkin yritysten kurssi saada kääntymään

pehmeämpi vaihtoehto henkilöstön kannalta olisi tietysti ollut velkasaneeraus mutta en tiedä sitten mitä sakn johdossa ajateltiin kun päädyttiin suoraan tähän konkurssiratkaisuun

solidiumin osalta toteaisin että juuri näin se on tehty sitä varten että se voi tarvittaessa toimia nopeastikin ja uskon että lähitulevaisuudessa lähivuosina saamme esimerkkejä siitä että silloin kun on kysymyksessä kansallisesti tärkeitä yhtiöitä solidium toimii hyvänä välineenä näissä tapauksissa

arvoisa puhemies

kuten edustaja koskinen totesi arvopaperilainsäädännön uudistaminen on ollut käynnissä jo edellisen hallituksen toimesta mutta edellinen hallitus ei tehnyt päätöksiä siitä miten tuo uudistus etenee

aivan kuten valtiovarainministeri jutta urpilainen totesi me olemme sopineet niin että me asetamme työryhmän jatkotyöstämään tätä asiaa ja sen työryhmän keskeisenä tavoitteena on läpinäkyvyyden ja avoimuuden toteuttaminen ja viranomaisten kaikinpuolisen tiedonsaannin turvaaminen siis viranomaisten poliisin verottajan ja niin edelleen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja tiilikainen on erittäin oikeassa siinä että biotaloudessa ympäristöliiketoiminnassa on suomen tulevan kasvun mahdollisuuksia eväitä ja todisteitakin jo tällä erää

mutta minusta semmoinen käsitys mikä nyt näistä puheenvuoroista kuultaa että vain valtionyhtiö on lähtökohtaisesti hyvä ja yksityiset yritykset ovat jotenkin moraalisesti tai eettisesti epäluotettavia on kammottava maailmankuva jos me mietimme suomen tulevaisuutta ja talouskasvua

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän julkiseen keskusteluun destian ympärillä niin on aika erikoista että jhl hyvin voimakkaasti kampanjoi tämän nykyisen omistuksen puolesta mutta rakennusliitto jossa on ymmärtääkseni vasemmistoliittolainen puheenjohtaja on todennut että tämä lisävaltuuden hakeminen ja mahdollisen kumppanoinnin kautta eteneminen on täysin perusteltua

arvoisa puhemies

puolustusvoimissa kiinnitetään erityistä huomiota juuri nuorten käytännössä nuorten miesten syrjäytymiseen niin kutsunnoissa kuin varusmiespalveluksen aikana

kaikki toimet joilla me pystymme kääntämään tuota tuontilaskua pienemmäksi korvaamaan ulkomaista tuontipolttoainetta kotimaisella energialla uusiutuvalla energialla parantavat tuota vaihtotasetta

edelleen olen todennut mikä minusta on tarpeellista että nyt tuo työryhmä saa työnsä valmiiksi ja tehtyä niin kannustimien kuin eläkeratkaisujenkin osalta

arvoisa puhemies

kankaanniemen kysymykseen siitä kun varusmiespalvelus keskeytyy syystä tai toisesta niin tällä hetkellä lainsäädäntö käytännössä henkilötietolaki ja laki yksityisyyden suojasta estävät tuon tyyppisen toiminnan joka ed

kotimaan rahoituksesta vastaavana ministerinä valtiovarainministeriössä vastaan tähän kysymykseen

todellakin tämä suhdannenäkymä vaikuttaa tietysti yritysten tulevaisuudenkuvaan ja on jo tiedossa että rahan saanti on vaikeutunut ja rahan hinta on kallistunut

tästä syystä talouspoliittinen ministerivaliokunta todellakin muutama tunti sitten päätti jatkaa finnveran suhdannelai noitusta sitä lainoitusta jonka edellinen hallitus jo aloitti ja jonka tavoitteena on elinkelpoisten yritysten ikään kuin auttaminen mäen yli tässä suhdannetilanteessa ja edelleen teollisuussijoituksen pääomittamista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

rautaruukki on viimeisten vuosien aikana ollut menestyksellinen juuri siitä syystä että se on muuntunut tämmöiseksi tilauskonepajaksi jonka asiakaskunta koostuu rakennusteollisuudesta ja autoteollisuudesta

uusiutuva energia on iso mahdollisuus uusia vihreitä työpaikkoja

kysyjällä on hyvin tiedossa niin kuin meillä valitettavasti kaikilla että nämä alat ovat globaalisti joutuneet äärimmäisen suuriin vaikeuksiin ja rautaruukin kysyntä on pysähtynyt kuin seinään hiiliteräksen valmistuksessa

kolmantena asiana me paransimme suomalaisen vientiteollisuuden rahoitusmallia takuumallia sitä mikä oli voimassa mutta joka ei ollut kilpailukykyinen ruotsin ja saksan kanssa

korostan sitä samaa asiaa tänään kuin eilenkin että tässä haetaan valtuutta ja toimivaltaa kartoittaa vaihtoehtoja näiden kolmen yrityksen osalta esimerkiksi kumppanoitumisratkaisuille

tässä kehyspäätöksessä otetaan määrätietoinen askel tähän suuntaan

nyt tällä uudistuksella tietysti tähdätään siihen että ainakaan näiden tukimuotojen tähden suomalaiset eivät häviäisi niitä tärkeitä vientikauppoja vaan päinvastoin voittaisimme niitä

kun te kysytte millä tavalla tästä eteenpäin minusta tämä on nyt selvä että tätä ohjetta tulee noudattaa se on tullut varmasti kaikille selväksi

skinnari puheenvuoronsa lopussa totesi että pitää kantaa huolta näiden yritysten tulevaisuudesta ja näiden yritysten työntekijöistä

arvoisa puhemies

käyttämään

yt neuvottelujen sisältöhän on juuri se että katsotaan mitkä ovat ne väistämättömät sopeutuskeinot ja pyritään löytämään työntekijöiden kannalta mahdollisimman pehmeitä ratkaisuja

tämän lisäksi olen asettanut työryhmän joka nopeasti arvioi miten nämä valtion palkitsemisjärjestelmät toimivat näissä talouden kriisioloissa ja siihen liittyvät johtopäätökset tullaan tekemään vielä ennen kesää

nyt minä haluaisin myöskin alleviivata sitä ministeri kataisen toteamusta jossa hän sanoi että valtio ei odota myyntituloja tästä ratkaisusta

tämä verovähennys pk yrityksille tarjoaa mahdollisuuden aika luontevalla tavalla palkata tätä osaamista myös muille toimialoille kuin it alalle

ei ole siitä kysymys

eli väitteet myyntiliikkeestä tai myynnistä ulkolaisille keinottelijoille ovat nyt kyllä ihan puhdasta retoriikkaa

toisaalta kasvusijoittamiseen eli yritykset saavat pääomia tämän instrumentin kautta tämmöisen yrityskummiverovähennyksen kautta ja toisaalta siellä on tämmöinen hankintameno olettaman kasvattaminen jolla taas tähdätään siihen että yrityksillä on intressi kasvaa

kysymys on yksinkertaisesti siitä että perinteisen kirjeen ja laskun asema ja volyymi on niin voimakkaasti laskenut että yhtiön on pakko sopeuttaa toimintaa tältäus menee vielä lisäkysymykset edustajille pulliainen alkuperäisen kysymyksen käsittelyä edusti tältä osin

jos katsotaan paria mennyttä vuotta ja silloin toteutettuja tieurakoita niin valitettavasti tieurakka toisensa perään on mennyt yli budjetin eli hinnat kehittyivät parin viime vuoden aikana varsin voimallisesti

eli kun on käytetty perustetta että destia takaa kohtuullisen hinta tason näin ei valitettavasti ainakaan menneitten vuosien perusteella ole vaan kyllä se on avoin tiukka kilpailu joka pitää hinnat kurissa ja siihen tälläkin esityksellä tähdätään

suomessa on perinteisesti ajateltu että tulokseen sidottu palkkio on perusteltu johdolle ja koko henkilöstölle koska nyt esimerkiksi kun puhutaan palkkioista tässä taloudellisessa tilanteessa kun päätrendi on se että yhtiöiden tulokset ovat voimakkaasti tippuneet romahtaneet ei silloin myöskään makseta palkkioita

uskon että kysyjä itsekin tietää vallan hyvin että monissa näistä yrityksistä joita jo mainitsitte ja joissa valtio on osakkaana kysymys on kansainvälisestä talouskriisistä kysyntä on äkillisesti pysähtynyt

toinen puoli joka on erittäin haastava ja juuri näihin kysyjän vaikeuksiin viittaava on radan rakentaminen eli sitä mukaa kuin radan rakentamiseen ei ole osoitettu riittävästi määrärahoja se on luonnollisesti johtanut tähän

mutta niin kuin sanottu nyt asiantuntijaryhmä selvittää kansainvälisiä käytäntöjä miten eri maissa toimitaan ja millä tavalla ennen kaikkea kohtuullisuus toteutuu ja millä tavalla nämä järjestelmät ottavat huomioon koko henkilöstön ei pelkästään johtoa ja niihin johtopäätöksiin palataan niin kuin totesin ennen kesää

ensinnäkin se että osinkojen osalta valtio omistaja on maltillinen jotta yritykset eivät joutuisi velkaantumaan osinkojen maksun tähden ja toisaalta että mahdollisimman hyvin löydettäisiin yhdessä henkilöstön kanssa keskustellen pehmeitä keinoja kesälomarahojen vaihtoja ja sen tyyppisiä keinoja että vältyttäisiin irtisanomisilta

näistä kahdesta syystä yhtiössä on käyty näitä keskusteluja ja tehty sopeutustoimia mutta korostan että kohtuullisen hyvällä tuloksella eli yhdessä henkilöstöryhmien kanssa

arvoisa puhemies

edustaja tiilikainen on täysin oikeassa siinä että tämä kymmenen vuoden aikana tapahtunut vaihtotaseen heikkeneminen noin kolmannekseltaan johtuu juuri tuontienergian kallistumisesta

silloin myöskin hyvin laajasti kuultiin asiakkaita ja asiamiespostien pitäjiä ja kyllähän myös tutkimukset kertovat että asiakkaiden mielestä asiamiespostin pidentyneet aukioloajat ovat olleet tyydytyksen kohteena eli asiamiespostit ovat saaneet hyvää palautetta

arvoisa puhemies

ei niin kauankaan sitten rautatieläisten puheenjohtaja antoi muistaakseni demari lehdessä tunnustusta siitä että yhtiön sisällä näitä keskusteluja hyvin rakentavasti on käyty ja löydetty henkilöstön kannalta pehmeitä keinoja sopeutua

suomi on johdonmukaisesti jo viime vuoden puolelta ennakoinut valmiuttansa olla mukana tsadissa jatkaa tsadissa kun rauhanturvaoperaatio kriisinhallintaoperaatio siirtyy euroopan unionilta yk lipun alle

näin ollen kaikki se tuontienergia joka saadaan korvattua käännettyä kotimaiseksi energiaksi paitsi luo työpaikkoja vähentää päästöjä myöskin oikaisee ja parantaa meidän vaihtotasettamme

silloin kun eduskunta käsitteli selontekoa jossa esitettiin mukaanmenoa tähän ykn tsadin operaatioon selonteossa ja täällä käydyssä keskustelussa me molemmat korostimme että siellä toimitaan vaativissa olosuhteissa tämä paikka on sijainniltaan logistisesti haastava ja niin edelleen

tämän syksyn aikana hallitus valmistelee energia ja ilmastopoliittisen strategian päivityksen tuo sen eduskuntaan ja siinä nimenomaisesti panostukset uusiutuvan energian edistämiseen tulevat olemaan keskeisellä sijalla

se on myönnettävä että tällaisten operaatioiden siirtäminen tai yleensä rakentaminen on vaativa prosessi siinä on useita maita mukana on poliittiset haasteet henkilöstö kalusto ja niin edelleen

toisekseen tuo ilmoitus tuotiin ulkoasiainvaliokunnalle tällä viikolla kun oli useiden viikkojen jälkeen nähtävissä se että ennen sadekautta tuohon tukikohtaan ei ykn toimesta pystyttäisi toimittamaan polttoainetta sadekauden ajaksi

eli siinä mielessä katsoisin että tämä siirto operaatio on mennyt kohtuullisen hyvin ja eun ja ykn kesken jo hyvissä ajoin muodostettiin työryhmä tätä siirtoa toteuttamaan

olemme jo nyt tehneet päätöksiä joissa ikään kuin hiilen kilpailuasetelmaa on heikennetty

heinäluoma turvallisuus terveysturvallisuus ja muu turvallisuus on aina ensisijainen asia rauhanturvaajien toiminnasta päätettäessä

niin kuin totesin tämä arviointiryhmä tekee tätä perustyötä mutta tuohon kysymykseen on helppo yhtyä sillä tavalla että mielestäni näihin järjestelmiin täytyy aina liittää kohtuullisuuslauseke että yhtiön hallituksella on mahdollisuus kohtuullistaa ja kun puhun kohtuullistamisesta niin silloin tietysti kohtuullistaa alaspäin

vaikkapa outokumpu ja rautaruukki ovat menneinä vuosina listautuneet hakeneet listautumisen kautta pääomia jotta ne ovat voineet tehdä yritysostoja tehneet investointeja jotta ne ovat sen kokoisia kansainvälisiä toimijoita kuin ne tänä päivänä ovat

paikkamme vaihtuu siirrymme abechesta hieman etelämpään goz beidaan ja tämä leiri on irlantilaisten

jos näin ei tapahdu silloin joudumme harkitsemaan osittaista evakuointia ja tuolle leirille jää vain vartiostohenkilöstö polttoainepulan vuoksi

nyt ed

arvoisa puhemies

niin kuin äskeisestä voi päätellä fingrid kaupan valmistelu oli yksiselitteisesti ministeri pekkarisen vastuulla ja hän siitä varmaan vielä lisääkin kertoo eli siihen keskusteluun en puutu